sen jälkeen onkin sitten väitelty siitä tuotiinko asia julkisuuteen oikeassa järjestyksessä vai olisiko siitä pitänyt ensin sopia pienessä piirissä sosiaalitupon tavoin siis todella pienessä piirissä

on tosiaan mielenkiintoista että välikysymyksenhän pitäisi koskea istuvan hallituksen politiikkaa nyt me olemme kohta täällä käsittelemässä svinhufvudin ykköshallitusta sen tekemisiä ja tekemättä jättämisiä

arvoisa pääministeri nostitte vastauksessanne esiin digitalisaation ja avoimen datan keinona turvata liikennepalveluiden saatavuus kaikkialla suomessa myös tulevaisuudessa ja yksityiskohtiin on tarkoitus palata liikennekaaren valmistelussa

esimerkiksi julkishallinnon liikennedata on jo avattu vuosien ajan mutta avattuja tietovarantoja ei valitettavasti ole juuri hyödynnetty kaupallisten palveluiden kehittämiseen

keskeiseksi haasteeksi liikenteen digitalisaatiolle onkin osoittautunut julkishallinnon tietovarantojen laatu ja saatavuus

otetaanhan liikennekaaren valmistelussa sitten todella huomioon myös tämä liikenteen digitalisaatiolle välttämätön liikenteen tietovarantojen laatu ja saatavuus

elvis ei ollut noussut kuolleista vaan passien tietoturvasta huolestunut hakkeriaktivisti halusi todistaa miten biometristen passien niin sanottu tekninen osa joka siis sisältää nämä biometriset tunnisteet ei välttämättä paranna vaan voi päinvastoin heikentää passien turvallisuutta

onneksi suomen passien teknisen osan kryptausavain on vahvempi kuin hollannissa eikä suomalaisia passeja ole vielä toistaiseksi ainakaan julkisesti murrettu

suomalaisten valitsema kryptausratkaisu tosin maksoi enemmän kuin hollannissa käyttöön otettu kryptaus mutta on totisesti asioita joissa ei kannata säästää

valitettavasti suomenkaan passien suojaus ei ole aukoton sillä jostain syystä standardi joka määrittelee tämän kryptauksen ei salli sitä

tietoyhteiskunnan palveluiden kehittymiselle on ensiarvoisen tärkeää että henkilö voi netissä tai muissa sähköisissä palveluissa tarvittaessa varmistaa olevansa juuri se jona esiintyy

sähköisen tunnistamisen ja allekirjoituksen lainsäädäntö on kuitenkin ollut hajanaista ja puutteellista mikä on käytännössä jarruttanut palveluiden kehitystä vuosilla

toivonkin että suomessa seurataan hollantia paremmin alan kehitystä ja ollaan valmiita nopeisiin toimiin passien vaihtamiseksi uusiin suojauksen mahdollisesti joskus pettäessä myös suomen passien osalta

pelisääntöjä odotellessa palveluita ei ole uskallettu ryhtyä kehittämään koska ei ole oltu varmoja joudutaanko ne suunnittelemaan uudestaan tulevaisuudessa

tämä hallituksen esitys onkin monilta osiltaan todellakin ensimmäinen laatuaan paitsi suomessa myös euroopassa ja maailmassa ja sitä tullaan todennäköisesti käyttämään mallina myös muiden maiden vastaavalle lainsäädännölle

biometrisen tunnistamisen yleistyessä tunnistetiedoista tulee nimittäin rahanarvoista tavaraa ja esimerkiksi sormenjälki on hyvin helppo väärentää näiden tietojen perusteella

eli sormenjälkirekisterin avulla voi tekeytyä keneksi passinhaltijana olevaksi suomalaiseksi tahansa

kyse ei ole sen vähemmästä kuin siitä millä pelisäännöillä suomalaiset tulevaisuudessa käyvät kauppaa käyttävät julkisia ja yksityisiä palveluita ja tekevät sopimuksia

on kummallista että esimerkiksi saksa ja ruotsi pystyvät laittamaan sormenjälkitiedot passeihinsa ilman kansallista tietokantaa mutta suomessa se ei ole mahdollista

me suomalaiset olemme kuitenkin sen verran naiiveja että emme usko saman olevan koskaan suomessa mahdollista emme usko että suomessa voisi joskus olla semmoinen hallitus joka käyttäisi nyt kerättäviä tietoja väärin aivan muihin tarkoituksiin kuin mihin nyt määritellään

niinpä tunnisteita vaativia palveluita tuleekin ylilyöntien välttämiseksi seurata tarkasti

tässä esityksessä ollaankin antamassa viestintävirastolle tärkeä rooli vahvan sähköisen tunnistuspalvelun tarjoamista valvovana viranomaisena

jokaiselle raja asemalle syntyy tietokanta siellä luettujen passien tiedoista sormenjäljistä henkilötiedoista jatkossa ehkä myös dna tiedoista ja nämä tiedot ovat rahanarvoista tavaraa erittäin kalliita pimeillä markkinoilla

tarkastuksia on pystyttävä tekemään osana viraston normaalia päivittäistä toimintaa eikä niistä saa muodostua syytä epäillä kynnyksen takana olevaa erikoistoimintaa johon sitten siirretään voimavaroja muusta päivittäistoiminnasta

eikä tarvita kuin yksi korruptoitunut tai huolimaton rajavalvoja tai viranomainen jossain päin maailmaa ja myös suomalaisten tietoja meidän suomalaisten sormenjälkiä on rikollisten käsissä

esimerkiksi isossa britanniassa viranomaisten huolimattomuus ja tietoturvamääräysten vastainen toiminta ovat johtaneet jo miljoonien kansalaisten henkilötietojen hukkaamiseen useissa eri tapauksissa

arvoisa puhemies

valtioneuvoston tuore periaatepäätös sähköisestä tunnistamisesta kiinnittää onneksi huomiota myös identiteettirikollisuuteen vaikka se ei tässä lakiesityksessä suoraan näykään

ja nämäkin tapaukset tulivat ilmi vain koska tiedot sisältäneet tietokoneet romput ja muistitikut löytäneet henkilöt palauttivat löytämänsä oikeaan osoitteeseen

hallituksen sähköisen turvallisuuden ohjelmassa ja identiteettiohjelmassa identiteettirikollisuutta tullaan käsittelemään mutta asialla alkaa olla todella kiire

on kohtuutonta vaatia kuntia järjestämään myyjien lapsille päivähoitoa nykyiseen tapaan vain osan vuotta ja panna paikat kiinni lopuksi vuodeksi

arvoisa puhemies

ei se lastentarhanopettajakaan halua muuttaa viikkorytmiään neljä kertaa vuodessa yhtään myyjää enemmän

täällä on vähätelty yksityiskohtia mutta yksittäiselle ihmiselle ne yksityiskohdat voivat olla todella suuria

tästä syystä nämä tunnistusjärjestelmät onkin rajattu tämän esityksen ulkopuolelle ja niitä koskevat säännökset ollaan sijoittamassa hallituksen sähköistä tunnistamista koskevan periaatepäätöksen mukaisesti henkilötietolakiin

arvoisa puhemies

jos otetaan esimerkiksi vaikka se miesten neljänneksi yleisin syöpä rakkosyöpä niin sen uusimiseen ehkäisyyn käytetty bcg huuhtelu tarkoittaa aina yhden kahden päivän sairauslomaa ensin kerran viikossa myöhemmin kerran kuussa

riskinä nimittäin on että pian joka kuntosalista ja dvd vuokraamolta löytyy korvaamattoman arvokasta tietoa ihmisten biometrisistä tunnisteista

näiden tietokantojen kautta rikolliset voivatkin periaatteessa hankkia tietoja joiden avulla he pystyvät esiintymään toisena henkilönä myös virallisissa vahvoissa tunnistamisjärjestelmissä

miten hallitus aikoo tukea leikkausten vuoksi työttömiksi jäävien tutkijoiden ja opettajien ja assistenttien työllistymistä uusiin tehtäviin joissa he voivat hyödyntää asiantuntemustaan jonka rakentamiseen suomen yhteiskunta on investoinut huomattavia summia

biometriset tunnistetietonsa menettäneellä ei ole mahdollisuutta vaihtaa sormenjälkiään tai verkkokalvoaan vaan se identiteetti on menetetty lopullisesti

arvoisa puhemies

olemme viime kuukausina saaneet huolestuttavia uutisia eun uudemmista jäsenmaista joissa vanhat etniset kiistat ovat nousseet jälleen pintaan

meidän ei tarvitse pohtia myönnetäänkö ruotsin puhujalle kansalaisuutta tai päästämmekö ruotsin pääministerin vierailemaan suomenruotsalaisten kesäjuhlilla

pakko kysyä voitaisiinko monen muun maan ihmisoikeustilannetta parantaa ottamalla mallia suomen kielipolitiikasta

suomen koulujärjestelmään kuuluva toisen kotimaisen kielen pakollinen opiskelu on osaltaan taannut sen että ruotsin ja suomenkieliset eivät ole vieraantuneet toisistaan niin pahoin kuin monen muun maan kieliryhmät

joskus johonkin ihmisryhmään kohdistuva syrjintä ja väkivalta on niin kiinteä osa yhteiskunnan rakenteita ettei niitä edes nähdä ilman tietoista ponnistusta

vaikka esimerkiksi työelämässä on edelleen rakenteellista epätasa arvoa hyvinvointivaltiokehitys on lisännyt huomattavasti naisten mahdollisuuksia yhteiskunnassa esimerkiksi opiskella ja käydä töissä

opinnoista ja työelämästä syrjäytyneet nuoret miehet ja yhteiskunnan ulkopuolelle pudonneet rantojen ja puistojen miehet ovat tästä konkreettisia esimerkkejä

miehen rooliin liittyy myös tabuja pyhiä väärinymmärryksiä jotka estävät meitä näkemästä poikia ja miehiä esimerkiksi perheväkivallan ja seksuaalisen kaltoinkohtelun uhreina

ennakkoasenteet ja tabut ohjaavat meitä

muutama vuosi sitten lähes kaikkien puolueiden hyvää tarkoittaneet naisjärjestöt vaativat raha automaattiyhdistystä peruuttamaan rahoituksen vaiettu naiseus kampanjalta koska siinä tutkittiin myös miehiä parisuhdeväkivallan uhreina

rikosuhripäivystyksen kyselyn mukaan miesten kokema seksuaalinen väkivalta on piilossa koska siihen liittyy voimakas häpeä eikä kokemukselle ole edes sanoja joilla siitä kertoa

tyttöjen ei tarvitse kohdata asiasta kertoessaan reaktiota jonka pojat ovat usein saaneet vastaansa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kun pitäisikin luottaa vaan suomalaiseen esivaltaan mutta pitää luottaa jokaiseen raja aseman virkailijaan jonka kautta on kulkenut sen passin kanssa työmatkoillaan huvimatkoillaan riiuumatkoillaan

viime vuosina on kannettu huolta liikunnasta kädentaidoista taideaineista liikunnasta uskonnosta draamasta kaunokirjoituksesta niin ja muistinhan sanoa

arvoisa puhemies

kalliokumpu totesi viranomaisilla on jo nyt merkittäviä sormenjälkitietokantoja mutta ne eivät koske koko kansaa vaan tarkoin rajatuin perustein määriteltyjä ryhmiä

tilanne on muutenkin muuttumassa niin että sormenjälkiä ollaan jatkossa käyttämässä yhä enenevässä määrin myös muuhun tunnistamiseen kuin rikostutkintaan

kaltiokummun sormenjäljellä voisi lukea hänen tietokoneensa sisältämät tiedot mahdollisesti päästä jopa lukemaan hänen sähköpostinsa ja kuten aiemmin kotirauhaa käsittelevän lain lähetekeskustelussa oli puhetta tietokoneen kiintolevy paljastaa ihmisestä aivan kaiken

jatkossa näitä sormenjälkilukijoita tai vastaavia biometrisiä tietoja käyttäviä tunnistuslaitteita alkaa tulla joka paikkaan kuten oviin

eli tosiaan suomen passin tekninen osa on toistaiseksi kestänyt hyökkäykset ainakin julkisesti dokumentoidut hyökkäykset ja on toistaiseksi luotettava

mutta monen muun maan biometrisen passin tekninen osa on jo murrettu ja sieltä on siepattu heidän biometriset tietonsa muun muassa se sormenjäljen kuva

ja valitettavasti tämä suomessakin käytetty standardi koska se on se kansainvälinen standardi jostain syystä kieltää riittävän tehokkaan suojauksen joka takaisi tämän turvan lopullisesti sanotaan noin niin kuin maailmankaikkeuden tappiin asti kuten on tapana sanoa

nallekarkkeja

jos muistan oikein niin te itse sanoitte ettette usko kenenkään sieppaavan teidän sormenjälkeänne teidän passistanne ja tekevän siitä väärää sormenjälkeä saattaa olla että muistan väärin

on aivan totta että se on paljon pienempi ongelma jos yksittäisen passin tiedot luetaan vaikka se sille yksittäiselle ihmiselle saattaakin olla katastrofi koska silloinhan hänen henkilökohtainen identiteettinsä on karussa

mutta silloin kun puhutaan koko kansakunnan tai jonkun raja aseman kautta kulkeneiden ihmisten biometrisistä tunnistetiedoista silloin puhutaan kertaluokkaa suuremmasta yhteiskunnallisesta kysymyksestä ja silloin myös sen riskirajan joka voidaan hyväksyä täytyy olla paljon korkeammalla koska silloin ei puhuta vain yhden ihmisen elämän tuhoutumisesta vaan silloin puhutaan suuren ihmisjoukon ongelmista

esimerkiksi minun mielestäni hyvässä yhteiskunnassa kansalaisten vapauksia rajoitetaan mahdollisimman vähän siksi vastustan lähtökohtaisesti perusteettomia kieltoja ja viranomaisvalvontaa

en väitä että käytännön tiukentaminen yksin riittää parantamaan koulujen turvallisuutta mutta se on osa kokonaisuutta jonka muita osia ovat muun muassa koulukiusaamisen vähentäminen ja kouluterveydenhoidon kehittäminen

viime vuosina halpoja pienikaliiberisia itsevirittyviä käsiaseita on kuitenkin alettu ostaa myös leluiksi eikä niiden omistajilla ole aina riittävää asekuria eikä kokemusta aseiden käsittelystä

olen sitä ehdottanut mutta aseharrastajien kanssa käymieni keskustelujen jälkeen en ole enää täysin varma olisiko totaalikielto sittenkään yksinkertainen tai tehokas ratkaisu

aseluvan hakijalle tehtävä soveltuvuustesti ja tietojen saaminen puolustusvoimilta tukevat lupaviranomaisen päätöksentekoa vaikka pikaisen soveltuvuustestin reliabiliteetti on tietysti rajallinen